teitä kovasti arvostan edustaja saarikko kansanedustajana mutta nyt kyllä vähän sydäntäni kirpaisi

nimittäin on totta että viime hallituskaudella tehtiin uudistus osana tällaista isompaa rakennepoliittista kokonaisuutta tiekarttaa siitä miten suomalaista julkista taloutta tasapainotetaan

sen kokonaisuuden osana kotihoidon tuen ja tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden kokonaisuus sidottiin yhteen

me olemme paljon yhteiskunnassa puhuneet siitä onko meidän rakennuskanta kunakin aikana reguloitu niin että se linjavalinta joka kulloinkin tehdään kestää tulevaa tarkastelua

sitä minä en ymmärrä miksi te ette perineet edes sitä vanhaa pohjaa koska se olisi ollut oikeudenmukaisempi ja siltä osin minä kysyn vielä siis nämä ongelmakohdat

käyn joitakin meidän elementtejä läpi ja lähden liikkeelle ensinnäkin siitä että meillähän on kolme isoa tavoitetta koko rakennetun ympäristön asioita koskien

te olette siitäkin tunnin leikanneet pois koska kuntaliitto toivoi että lapset voisivat aamu ja iltavuoroon tulla päivähoitoon ja voidaan liukuhihnalta hoitaa tämä homma

ensinnäkin me toivomme että siellä missä ihmiset asuvat eli jos asutaan kaupunkiseudulla meidän yhdyskuntarakenteemme eheytyy yhä energiatehokkaammaksi myöskin sillä tavalla että arjen sujuvuus paranee koskien sitä kun me käymme sitä keskustelua missä ihmiset liikkuvat ja asuvat

täällä iltapäivät ovat erilaisia päivähoidossa kokopäivälapsilla ja silloin nämä osapäivälapset eivät sovi siihen samaan rytmiin ja heidän sivistykselliset oikeutensa ovat siltä osin jo heti valmiiksi erilaiset

kyllä tosiasia on se että me olemme tulleet tilanteeseen jossa jokaisessa keltaisessa ja vähän tavallisemmassakin lehdessä viesti on selkeä

itse uutena kansanedustajana en olisi voinut koskaan kuvitella sillä riemulla ja innostuksella kun tähän taloon tulin tekemään töitä että olisin yksi niistä joita sormella syyttäen katsottaisiin ja sanottaisiin että nuo ovat ne jotka politiikan maineen ovat vieneet

olemme tekemässä energiasäästäviä ratkaisuja ja suosimme myöskin uusiutuvia energiamuotoja joita siis tulee nyt entistä enemmän käyttöön

kolmanneksi erityisesti pääkaupunkiseudulla mutta myöskin muilla kaupunkiseuduilla meidän tärkein tehtävämme on edistää kohtuuhintaista asumista ja sitä kautta asuntotonttitarjonta ja asumis rakentamisen lisää tyminen on vein asumisrakentamisen lisääntyminen ovat meidän keskeisten huolten listalla

nyt me olemme siinä tilanteessa että jotkut tietyt edustajat ovat vieneet poliittisen järjestelmän uskottavuuden ja meidän työn ja luottamuksen sinne kentälle päin

arvoisa puhemies

kun lähdetään käymään näitä lohkoja läpi niin rakennetun ympäristön puolelta lähdetään liikkeelle maankäyttökysymyksistä

me ensinnäkin lähdemme siitä että nyt heti alkuvuodesta nostetaan pullonkaulat ongelmakohdat tai sellaiset kehittämistarpeet pöytään ja tehdään sitä kautta johtopäätöksiä

olemme näistä vähistä vähenevistä voimavaroista tällä taloudellisen tiukan kehyksen aikana yrittäneet kuitenkin tukea sitä että rivi ja kerrostaloeläjille sekä pienituloisille pientaloissa eläville riittäisi myöskin vielä tukea näissä asioissa

ensinnäkin me varaudumme omalta osaltamme kaikkiin niihin keskeisiin teemoihin joita hallitusohjelmassa edistetään eli kohtuuhintaista asumista mutta samalla myöskin erityisryhmien asumista

tällä hetkellä lähdetään nyt erityisryhmistä liikkeelle eli meidän erityisryhmien asuntojen investointiavustuksen kohdistetaan heikoimpien ryhmien asuntotuotannon tukemiseen

ikääntyvien asumisen kehittämisohjelman mukaisesti tehdään toimia sitten siellä puolella seuraavana vuonna ja se tulee myöskin valtioneuvostoon periaatepäätöksenä käsiteltäväksi

mutta tärkeä tavoite on myöskin se että me pyrimme lisäämään normaalia vuokra asuntotuotantoa ja sitä kautta aie sopimuksilla on pyritty tehostamaan nyt sitä että erityisesti pääkaupunkiseudulla lähdetään liikkeelle

on hyvä todeta että tätä kautta sitten tämän koko polun käynnistäminen ja liikkeelle saaminen on varmasti ensi vuoden

itsellänikin menevät vähän paperit välillä sekaisin kun tässä on kahdella tontilla sitä vastuuta kannettavana mutta tällä kertaa siis ympäristöministeriön hallinnonalan asioita

ensinnäkin ilmastonmuutokseen ja kestävään kehitykseen liittyviä teemoja jotka sitten vaikuttavat yhdyskuntarakenteeseen ja yhdyskuntien kehittämiseen ja rakentamiseen

jos me jo tällä hetkellä varhaiskasvatusta hoidamme halvemmalla kuin mikään pohjoismaa niin tietenkin keskeinen kysymyksemme tänään täällä taas on se mitä me haluamme tältä varhaiskasvatukselta

sitten meillä on asuntopolitiikka asuntotarjonta vastaamaan asumistarpeita ja sitten kaupunkikeskusten aiesopimukset ja niin edelleen

arvoisa puhemies

on sanottava että se palveli sitä aikaa jolloin aidosti oli mahdollisuus päästä sukupuolesta riippumatta työelämän pariin

mutta tänä päivänä ja viime hallituskauden hyvin historiallista päätöstä ajatellen me puhummekin kaikkien lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen

nimittäin suurilla kaupunkiseuduilla hajanaisella yhdyskuntarakenteella on merkittäviä ilmastovaikutuksia ja tätä kautta yhdyskuntarakenteen eheyttämistä tulee jatkaa

sitä me pystymme edistämään maakunta ja yleiskaavoituksella riittävällä asuntotonttien asemakaavoituksella kaupunkiseutujen aktiivisella maapolitiikalla ja rakentamisen suunnitelmallisella ohjauksella olemassa olevien palveluiden ja yhdyskuntarakenteen piiriin

emme pysty erottamaan milloin on kysymys hoivasta hoidosta ja kasvatuksesta vaan monesti nämä elementit menevät myös limittäin

kaupunkiseuduilla on tärkeää sitten painottaa sekä maankäytön asumisen palveluiden että liikenteen yhteensovittamista

siltä osin on tietenkin ollut iso kysymys varhaiskasvatuksen rajoittamisessa se tyydytäänkö siihen että tämä neljä tuntia varhaiskasvatusoikeutta voisi olla vanhemman ja lapsen käytettävissä silloin kun he itse haluavat vai ei

nimittäin energiatehokkaalla rakentamisella nykyisen rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisella ja uusiutuvan energian käyttöä uusi vuosi on energian käyttöönotolla saavutetaan mittavia energiansäästöjä ja päästövähennyksiä

monet sivistyksellisten oikeuksien puolesta puhujat ovat lähteneet siitä niin kuin valiokuntakin omassa mietinnössään toteaa että tätä asiaa pitää tarkastella ja ehkä mahdollisuus siihen että lapsi kävisi päivittäisessä varhaiskasvatuksessa saattaisi olla näiden sivistyksellisten oikeuksien kannalta ensisijaista

tulemme vaatimaan korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä joiden toteutuminen on kuitenkin taloudellisesti kustannustehokasta

mutta sen kääntöpuoli on se että en voi itsekään rohkeasti astua suoraan tälle linjalle koska tosiasia on se että me joudumme myös miettimään miten tämä leimaa lasta että joka päivä ei sitten saakaan olla varhaiskasvatuksen piirissä

iso kysymys on se että kun esimerkiksi vuosittain nautimme kalenterin mukaan erilaisista juhlapäivistä onko lapsella oikeus osallistua juhlapäiviin liittyviin projekteihin joka päivä vai vain niinä päivinä kun on mahdollisuus olla varhaiskasvatuksen piirissä

kovin julmalta tämä tuntuu sillä jos hallituspuolueidenkin kansanedustajat myöntävät että kaikilla lapsilla voi olla jos tarve on ilmeinen mahdollisuus olla kokopäivähoidon piirissä ja sitä ei silloin tarvitse leikata

tämä on tavallaan valitettavaa näiden tavoitteiden kannalta mutta samaan aikaan pitää muistaa missä aikaraamissa me elämme eli ajat ovat kovat ja näin ollen sitten lämmitystavan muutokset avustukset energiatehokkuutta lisääviin korjauksiin erityisesti tietynlaisissa taloissa ja tarveharkintaiset energia avustukset ovat vähenemään päin

minusta edustaja palm kysyi hyvin mitä me voisimme tehdä kun tilanne on aika vakava silloin kun hätäpuhelut eivät mene läpi mistä moinen voisi johtua ja mitä pitäisi tehdä

lisäksi olisimme toivoneet tutkimus ja kehittämisrahoja rakentamisen ja energiatehokkuusselvityksiin mutta valitettavasti tässä tiukassa raamissa se ei nyt tällä kertaa ollut mahdollista

meillä on olemassa jo tällä hetkellä tilanne jossa televerkot on lain mukaan rakennettava ja ylläpidettävä siten että ne kestävät erilaisissa poikkeus ja vikatilanteissa

sitä en jaksa ymmärtää jos kerran kuitenkin kaikilla on mahdollisuus tulla näiden sivistyksellisten kokopäiväisten oikeuksien piiriin

asuntotarjonta on yksi tapa säädellä asumisen tarpeita ja on jo selvää että sekä omistus että vuokra asuntojen merkittävää lisätarjontaa tarvitaan pitkällä aikavälillä erityisesti isoissa kasvukeskuksissa mutta myös helsingin seudun ulkopuolella muuallakin

siis ei ole mahdollista että tällaisissa poikkeustilanteissa vikatilanteissa eivät ihmiset pääsisi soittamaan

kun edustaja saarikko äsken kysyi debatissa allekirjoittaneelta miksi tai miten nämä viime kauden ja tämän kauden esitykset eroavat tai viittasitte siihen että tämä olisi parempi niin minä käyn muutaman ongelmakohdan vielä läpi jotta sitten tätä keskustelua voi referoida

aina pitää olla varmuudessa vara parempi ja siltä osin teleyrityksillä on velvollisuus varautua huolehtimaan toimintansa jatkuvuudesta ja palveluiden häiriöttömyydestä myöskin varajärjestelmillä

merkittäviä syitä tälle on ja sitä kautta myös hallitusohjelmassa lähdetään siitä että kohtuuhintaisen vuokra asuntotuotannon edellytyksiä parannetaan ensinnäkin korkotukilainoituksen omavastuukoron puolittamisen avulla

ensinnäkin minä ihmettelen hyvin paljon sitä kuka keksi sen ja kuka antoi mennä läpi hallituspuolueessa sen että vaikka osapäivälasten tuntimäärä mitataan nykyisessä lainsäädännössä viideksi tunniksi niin nyt meillä on subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoitusta koskeva esitys joka onkin neljä tuntia

näin ei kuitenkaan nyt tapahtunut niin kuin viittasitte tähän soneran esimerkkiin viime päiviltä ja olen siitä pahoillani että me olemme tilanteessa jossa me nykyistä lainsäädäntöä joudumme nyt katsomaan

me olemme pyytäneet viestintävirasto on siis pyytänyt soneralta operaattorina selvityksen miten tämä ylipäänsä on mahdollista ja sen jälkeen arvioidaan onko sonera noudattanut nykyistä lainsäädäntöä

minä en itse halunnut antaa tässä kuntaliiton painostuksessa periksi koska tämä johtaa siihen että osapäivälasten asema voi muuttua niin merkittävästi että tätä oppimista ja kasvatusta jota tässä salissa on korostettu saattaa sitten saada niin sanotusti liukuhihnalta

näin ollen voidaan sanoa että tämä myös tarjoaa merkittävästi paukkuja mahdollisesti rakennusalan suhdannekehitystä seuraamaan ensi vuoden osalta

myös muita toimia on luvassa sillä meidän tarvitsee myös korjausrakentamisen puolella pitää huolta näistä aikaisemmista valtuuksista

en mene kovastikaan yksityiskohtiin mutta luulen että julkisuudessa kun asiantuntija vastasi tähän kysymykseen hän ehkä hyppäsi jo yhden ensimmäisen seipään yli kovalla vauhdilla ja olemme joutuneet nyt viestintäviraston puolelta korjaamaan näitä lausuntoja siltä osin että kyllä meillä tänä päivänä on tosiasiallisesti mahdollisuus soittaa hätäpuhelu pääsääntöisesti myöskin poistamatta puhelimesta sim korttia ja teknisistä yksityiskohdista en nyt puhu sen tarkemmin tässä

jos eduskunnassa on ollut sellainen hetki hyvät kansanedustajat että alkaa olla lähellä tippa silmäkulmassa niin yhdeksättä vuotta tässä salissa anteeksi ei ihan tässä salissa fyysisesti olleena minun täytyy sanoa että nyt sydäntä riistää

näiltä osin voi sanoa että korjausavustusten painopisteenä tällä kertaa ovat uusien hissien jälleenasentaminen sekä vanhusten että vammaisten asuntojen korjaaminen kotona asumisen edistämiseksi

mutta on tärkeätä että me olemme myöskin korjanneet tätä käytäntöä jota arvosteltiin julkisuudessa sitä miten voi olla mahdollista että hätäpuhelun soittaakseen pitäisi poistaa sim kortti tällaisessa tilanteessa jossa puhelimen ruudulla ei näy enää ollenkaan kentän voimakkuutta tai operaattorin tietoja

lisäksi näitä korjausavustuksia on tärkeä kohdentaa korjaustoiminnan suunnitelmallisuuteen liikkumisesteiden poistoon ja terveyshaitta avustuksiin ja haja asutusalueiden talousjätevesikorjauksien avustamisesta on tältä erää luovuttu

myöskin toinen näkökulma joka nostettiin esille on tämä median murros ja minun täytyy kyllä sanoa että me olemme paljon yhteiskunnassa kiinnittäneet huomiota erilaisiin rakennemuutoksiin jotka tapahtuvat ja niitä rakennemuutoksia on tuettu yhteiskunnan voimavaroin millä me olemme pyrkineet pitämään huolta siitä että meidän työttömyystilanteemme ei ainakaan pahenisi

rakennusperinnön hoidon avustuksilla voidaan vaikuttaa arvokkaiden kulttuuriympäristöjen säilytysedellytyksiin ja edistää myös sitä kautta kestävän kehityksen periaatetta kannustamalla kansalaisia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaamiseen

harva tunnustaa että myöskin lehdistön osalta meillä on menossa valtavan iso rakennemuutos ja sen varmistamiseksi että me pääsemme askeleita eteenpäin meidän täytyy varmistaa että myöskin työpaikkoja tuolla alueella on

minä yhdyn kyllä siihen valtiovarainvaliokunnan ja myöskin edustaja rajamäen näkemykseen siitä että tämä media alan haastava tilanne on otettava vakavasti

se tarkoittaa kyllä sitä että kansainvälinen kilpailu puristaa meitä entisestään ja on iso kysymys miten me voimme säilyttää sisällöntuotantoa suomessa kun kilpailua koko ajan tulee myöskin kotimaiselle lehdistölle ulkoa

nimittäin tuossa vastauspuheenvuoroa pyysin juuri siitä syystä että jotenkin tuli sellainen käsitys minulle edustajan puheesta että tämä satakuntalainen arki tuolla ydinvoimalan vieressä olisi niin auvoista että meillä ei minkäänlaisia turvallisuusriskejä ole kun sinne ei pakolaisia tarvitse ottaa

itse olen vielä tyytyväinen siitä että kosteus ja hometalkoisiin suunnataan myöskin vielä määrärahoja enkä pidä sitä ollenkaan turhana touhuna

se tarkoittaa käytännössä sitä että niin avustuksien kuin lainan muodossa tekes on meillä operaattorina tässä ja kysymys on siitä että me panostamme nyt median toimintatapojen ja sisältöjen kehittämiseen ja pieni osa tästä tuesta tullaan varaamaan myöskin median innovaatiokilpailun järjestämiseen ja niihin palkintoihin siitä syystä että me saisimme myöskin erityisesti haastettua uudet toimijat esimerkiksi startupit ja media alan sisältöjen tuottajat myöskin tavalliset kansalaiset siihen että syntyisi näitä uusia innovaatioita

kyllä tämä aika ja jos hallitus haluaa oppositiolta osallistuvan tällaisiin arvioi työ tähän aikaan liittyvät turvallisuusuhat ovat pitkälti myöskin sellaisia jotka liittyvät tämän nykyhallituksen toimintaan sillä turvallisuus ei kyllä ole vain tällaista ulkoista turvallisuutta josta pitää huolehtia vaan myöskin ihmisten kokemaa turvallisuudentunnetta siitä ovatko he perusturvan varassa ja onko heillä turva elämänsä hädän hetkellä

mutta suuri osa tästä rahasta tulee siihen että nykyiset toimijat löytävät uusia ansaintalogiikoita ja se on tietysti erittäin tärkeää

mutta koska tänään me puhumme erityisesti sisäministeriön hallinnonalan asioista niin siltä osin keskityn nyt tämän ulkoisen turvallisuuden parissa käytyyn keskusteluun

äskeinen puhuja jolle välikommentteja halusin tässä huudahtaa ei enää ole paikalla mutta se on sanottava että edustaja juvonen kuitenkin minusta hyvin äsken puhui siitä minkälaiset turvallisuusuhat tässä yhteiskunnassa ovat niitä olennaisia

arvoisa puhemies

haluan aluksi todeta että kädessämme oleva selonteko ja siihen liittyvä ulkoasiainvaliokunnan mietintö ovat oikean suuntaisia linjauksiltaan ja riittävän laajaan turvallisuuskäsitykseen pohjautuvia

tämä aika jossa turvallisuudesta keskustellaan on jostakin syytä varsin värittynyttä ja myöskin ne turvallisuusuhat joista me täällä mielellämme paasaamme ovat monella tavalla hiukan filteerattuja puhujasta riippuen

ne on käsitelty laajasti parlamentaarisessa järjestyksessä joten otan nyt esiin vain kaksi hankalampaa asiaa omalta kannaltani

nyt uuden kivaahan vieras vielä en varmasti ole ensimmäinen ihminen joka kuvittelisi olevansa täällä kovasti puhumassa poliisiasioista mutta kyllä nyt on aika sellainen että on pakko kysyä teiltä onko se eettisesti oikeanlaista toimintaa että me tietoisesti katsomme että poliisitoimen toimintamenoja ei voi nostaa erityisesti niillä alueilla joilla me koemme että poliisia tarvittaisiin kansallisen eettisen omantunnon vahvistamiseksi

tällöin minä puhun siitä että kun viime hallituskaudella harmaan talouden torjuntaan satsattiin erittäin paljon se oli valtiovarainministerin lausunto joka mielestämme on jo aiemmin yksi viime hallituskauden kärkihankkeista niin nyt me olemme koko tämän hallituskauden käyneet läpi tällä perusporvaripohjalla sitä ettei millään haluta satsata siihen että poliisilla olisi riittäviä toimintamäärärahoja

kyllä se meidän kaikkien yhteinen asia on että me käärimme nyt hihat tässä talossa ja otamme nämä asiat vakavasti ja tutkimme nämä kaikki epäillyt syytökset ja sitten pistämme yhdessä pisteen tälle sopalle

kuten presidentti halonen on tuonut esiin on uskottava puolustus taitoa käyttää sopivia keinoja kuten joukkorakennetta ja koulutusjärjestelmää

ulkoasiainvaliokunnan enemmistö on sentään todennut että jos taloustaantumavaiheen seurauksena puolustussektorin rahoitustaso jää alle esitetyn tulee puolustushallinnon selvittää eri kustannusten alentamisvaihtoehtoja tasapainoisen kokonaisuuden varmistamiseksi

tähän teemaan vielä hämärä heikit edustajille kaunis loppu

selonteon parlamentaarinen seurantaryhmä oli samoilla linjoilla sillä sen mukaan puolustusmenojen nykyinen taso olisi turvattava mutta valtiontalouden muiden merkittävien haasteiden vuoksi puolustusmenojen nosto muiden hallintoalojen menokehitystä tuntuvammin ei olisi mahdollista toisin kuin mitä hallituspuolueiden kansanedustajat nyt ajavat

ei voi ajatella että kaikki pienituloiset köyhät työttömät kaikki sairaat ja kaikki muuten vaivaiset haetaan kyllä taloutta tasapainottamaan mutta niitä jotka laittavat sukanvarteen perusteetta ei tilille saada

ainakaan pitkän tähtäimen vastuullista kehittämistyötä ei tämä mahdollista päinvastoin sillä puolustusrahojen sitominen suuriin varusteluohjelmiin saattaakin kääntyä leikkaustarpeeksi muissa menoissa

lisäksi muualla maailmassa ollaan jo joka tapauksessa tinkimässä varusteluohjelmista ja siirtämässä painopistettä kriisinhallintaan joten suomi on tässä suhteessa kulkemassa nyt vastavirtaan

ja sen takia minusta kansallisen moraalin kannalta on erittäin tärkeätä että nämä poliisin määrärahat olisivat riittävät ja nyt niin ei käy

myös siltä osin poliisin määrärahoista kun puhutaan olisi kiinnitettävä huomiota siihen että on järjetöntä että poliiseja ei kouluteta tarpeeksi jotta poliiseja poliisimiehiä ja naisia tulevaisuudessa olisi riittävästi

nyt me tiedämme jo että edes eläkepoistuma ei tule hoitumaan tällä nykyisellä koulutettavien määrällä

arvoisa puhemies

eriävien näkemysten tarkistamiseksi olisi kuitenkin paikallaan eduskunnan nyt todeta että turvallisuuspolitiikan peruslinjaukset ovat kestäviä eikä niihin tarvita olennaisia tarkistuksia

ja hyvin on puhuttu mutta ei ole puhuttu siitä missä ne rahat ovat siihen kun puhutaan hyvin

tämä juuri tämä oli myös parlamentaarisen seurantaryhmän yksimielinen kannanotto

toisin kuin nato kysymys selonteossa on turhan vähälle jäänyt eurooppalaisen turvallisuusympäristön analyysi vaikka olemme aktiivisia eu toimijoita

keskinäinen turvatakuu solidaarisuusnäkemyksineen vastaa tavoitteitamme ja kansainvälinen rauhantyö ja kriisinhallintatyö ovat keskeinen osa puolustuspolitiikkaamme